mutta toki varmasti hallitus saisi tämän asian paremmin hoidettua jos laillisuusvalvojakin vielä antaisi apua

silloin kun on kysymys tarkastusviraston toimivallasta ja kun tämän mielestäni vaikka olenkin puolueellinen aika hyvän lain nojalla heidän oikeuttaan tarkistaa tietoja voidaan tehostaa uhkasakoilla silloin on kyllä niin että virasto ei voi lähteä uhkasakkoja antamaan ilman että lainsäädäntöpohja on kunnossa

mutta ettei jää väärää käsitystä eivätkä tämän jälkeen jotkut jätä sen takia ilmoitusta oikein että luulevat että kiinnijäämisriski on olematon niin kerrottakoon nyt vielä että laki on tältä osin kuitenkin entistä huomattavasti parempi niin että tarkastusvirastolla on oikeus pyytää lisätietoja ja asettaa uhkasakko sille ilmoittajalle lisätietojen saannin taakse ja uhkasakko voi nousta kerta kerralta ettei vain nyt jää sitä väärää käsitystä ettei tarkastajalla ole mitään mahdollisuuksia

kansalaisten osallistumisoikeuksia valtiollisella tasolla ehdotetaan täydennettäväksi uudella kansalaisaloitteella jolla äänestäjät voivat saada haluamansa asian eduskunnan käsiteltäväksi

esityksessä ehdotetaan myös sähköisten vangin liikkumisen seuraamista helpottavien valvontamenetelmien käyttöönottoa avolaitoksissa jolloin rikosseuraamuslaitos päättäisi erikseen valvonnan käytöstä

toinen seikka on jos tämä toimii ja jos sen hinta on järkevä niin luulen että suomessa sitä katsotaan hyvinkin innostuneella silmällä siis jos

valiokunnan mukaan erikoistilojen osalta onkin perusteltua luopua niin sanotusta markkinahinnoittelusta ja siirtyä kustannusperusteisiin malleihin

on selkeämpää että joissakin määrättyyn aikarajaan mahtuvissa tilanteissa johtuvat ne sitten perhetilanteesta tai jostain pidempiaikaisesta sairaudesta säännöt ovat selvät ja läpinäkyvät ettei sitä joustoa haeta sitten mielestäni sopimattomalla tavalla eli keinotekoisesti etäpäiviksi kirjaamalla kun oikeasti ollaan poissa töistä

tiedetään että aslak kuntoutus tosiasiassa palvelee meitä muutenkin jo aika paljon liikkuvia koulutettuja enemmän naisia kuin miehiä sinänsä mukavaa mutta ei kyllä veronmaksajien rahalla tähän tarkoitukseen tarkoitettua ja tyk kuntoutuksenkin vaikuttavuus selvityksen mukaan oli hyvin vähäistä

jos tosiasiassa on vain avoimuuden ja kontrolloitavuuden takia tapa että puolueen tilin kautta ehdokkaalle menee suoraan vaalitukia niin silloin pitäisi olla tunnistettavissa se että se rahaliikenne ei ole puolueen rahaliikennettä vaan kyseisen ehdokkaan kampanjan rahaliikennettä

arvoisa herra puhemies

toinen seikka on että maailmalla halpenee koko ajan sen kaltainen avusteinen tekniikka että vaikka jos päädytäänkin siihen että yhä mennään äänestyspaikalle niin siellä äänestyspaikalla ihan normaalilla tietokoneella pystyttäisiinkin kun äänestetään tuottamaan semmoinen äänestyslappu joka vielä varmentaa tarkoititko tämän nimistä henkilöä tästä vaalipiiristä

suomi on sekä nootissaan että nyt myös keskusteluissa pitänyt esillä niitä järjestelyitä että suomen ja venäjän yhteistyötä ja kahdenkeskisiä järjestelyitä väliaikaisesti tiivistetään

yhdeksänneksi on hyvin tärkeää että valtioneuvosto tekee kaikille kunnille selväksi sen mitä eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään sanonut että kunnalla usein kun on kysymys sairaaloista ja kouluista ja sosiaalipuolen päiväkodeista ja muista vastaavista palvelurakennuksista rakennuksen omistaa kunta ja on selvää apulaisoikeusasiamiehen päätöksen jälkeen ei ole mitään perusteltua oikeudellista syytä lykätä välttämättömiä korjauksia rahapulaansa vedoten

valiokunnan käsittelyssä kävi ilmi että monia asioita on jo korjattu ja osa kritiikistä on onneksi jo menneen talven lumia

tämän takia mielestäni heidän oma arvionsa ja myös valiokunnan juridinen arvio että tältä osin lakia on tarkistettava eikä pelkällä tulkintaohjeella tai järjenkäytöllä selvitä on paikallaan

esityksen monet hyvät vaikutukset on hallituksen esityksessä tarkemmin esitelty mutta kaikista oleellisinta on ja näistä on erittäin hyviä kokemuksia naapurimaissamme ruotsissa ja virossa että tällä rangaistusmuodolla rikoskierteen mahdollinen syntyminen voidaan paremmin estää näissä tilanteissa joissa tämä rangaistus soveltuu joissa siis ei ole vielä aiempaa senkaltaista rikollisuutta että tämä rangaistus voidaan ylipäätänsä tuomita

tätä prosessia johdetaan yhteisesti yhdellä politiikalla ja uudella asenteella

näin ollen se luku mikä tuotto oletuksessa on riskiprosentti valiokunnan mietinnöstä löytyvillä tavoilla on kyseenalaistettavissa koska viime kädessä riski on lähes olematon ja takuuna on aina veronmaksaja

mutta eu jäsenenä eun linja on se että on erittäin tärkeätä että venäjäkin liittyy haagin lapsikaappaussopimukseen

aloitetta koskevasta menettelystä olisi säädettävä tarkemmin erillisellä lailla

kiitoksia

apulaisoikeuskanslerille kiitos että sekä kirjallisessa muodossa että nyt nostitte esiin tämän hallintoprosesseissa ja varsinkin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa tapahtuvien viivästysten hyvittämisasian

muistutan että valiokunta aiemmissa yhteyksissä on tulkintaohjeilla ratkaissut monia kysymyksiä edellisten vaalien osalta mutta tältä osin läksyt on tehty ja mietitty edustaja zyskowiczin kysymystä ja todettu että tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä

arvoisa herra puhemies

uuden vesilain asiasisältö vastaisi pitkälti nykyistä vesilakia mutta yksityiskohdissa tapahtuisi monia muutoksia monia prosesseja nopeuttavia muutoksia

kehumme tekesiä muun muassa siitä että se on itse keskeyttänyt eräitä huonoksi havaitsemiaan prosesseja samoin siitä että tekes on jo muuttanut käytänteitään niin että se nyt tästä eteenpäin kirjaa julkisen sektorin rahoituspäätöksiin erityisen ehdon hankintamenettelyn kuvaamisesta siis muun muassa erityisen ehdon siitä että edellä esittelemäni lain kohdat tunnetaan ja niitä noudatetaan

sen sijaan ei ole mahdollista ristiin tarkistaa ja vaatia tietoja ulkopuoliselta niin kuin edustaja ruohonen lerner täällä sanoi

ja viimeisenä arvoisa puhemies siihen ehkä kuitenkin kaikista vakavimpaan näistä kolmesta havaintoon sopeuttavasta ja myös erityisopetuksesta joka on tarkoitettu alun perin siihen että lapset huomataan jo esikoulussa tai viimeistään ensimmäisellä luokalla tai varhaisessa vaiheessa jotta he voivat jatkaa normaaleilla luokilla mikä nykyään on yksi näitä pääajatuksia saavuttaakseen omien kykyjensä mukaisesti parhaan mahdollisen oppituloksen ja sitä kautta päästäkseen jatko opintoihin ja työelämään

valiokunta saanee kohta myös tärkeän vielä isomman seksuaalirikoksiin liittyvän todella jättimäisen paketin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistustasojen merkittävästä korottamisesta kaikilta osin

eduskunnan tulisi ottaa aloite käsiteltäväkseen mutta aloitteen hyväksyminen jäisi tietysti eduskunnan arvioitavaksi samoin kuin siihen mahdollisesti tehtävät muutokset

mitä tulee sitten kuntapäättäjien sidonnaisuuksiin niin parhaillaanhan istuu työryhmä myös parlamentaarisen seurantaryhmänsä kanssa kuntalain muutosta miettimässä ja sen työryhmän jäsenenä voin kertoa että siellä agendalla on se että tulisi lakisääteinen velvollisuus sidonnaisuuksien ilmoittamisiin mutta näihin vaaleihin tuo lakimuutos ei valitettavasti ehdi joten nyt vain kaikki sitten vapaaehtoisesti nopeasti äänestäjille ennen vaaleja ilmoittamaan

nyt perjantaina luxemburgissa eun oikeusministerit käyvät lounaskeskustelun taas tästä samasta asiasta kuinka tärkeätä on että haagin lapsikaappaussopimukseen liittyisivät muun muassa venäjä ja monet myös afrikan maista

on sietämätöntä ja jo aiemmin muun muassa entinen eduskunnan oi keusasiamies riitta leena paunio on useaan kertaan maininnut suomen tosiasiassa suurimmaksi ihmisoikeusongelmaksi sen että sosiaali ja terveysministeriön alaisessa valituslautakunnassa niin sanotussa somlassa päätöksenteko viipyy niin pitkään

arvoisa puhemies

silloin työssä säilyminen sosiaalinen tilanne säilyy parempana on mahdollisuus käydä senkaltaisessa päihdekuntoutuksessa joka jatkuu myös ilman katkoa vankeusrangaistuksen jälkeen

perustuslaissa nykyisin valtioneuvostolle osoitettu kattava toimivalta euroopan unionin asioissa edellyttää että pääministeri toimii suomen edustajana mainituissa kokouksissa

kunnalla on vastuu sen rakennuksen turvallisuudesta ja terveydestä ja sillä ei ole laillista syytä lykätä niitä toimia vedoten siihen että juuri nyt ei näyttäisi olevan rahaa

aikuisiin kohdistuvassa raiskausrikollisuudessa on muista pohjoismaista poiketen niin vammaisten kuin esimerkiksi nuorten naisten jotka alkoholiin vielä tottumattomina ovat itse juoneet itsensä sammuksiin raiskaustilannetta käsitelty tavalla joka on ollut omiaan aiheuttamaan arvostelua että uhrin käytös onkin se mitä rikosprosessissa katsotaan eikä rikoksen tekijän vääryyttä

kiitoksen ansaitsee myös se että tekes ja stm ovat sittemmin päätyneet estämään mahdollisen päällekkäisen rahoituksen ja tarkasti sopimaan kummankin rahoittajan roolit

tämä on se päätavoite mutta sen päätavoitteeseen pääsyn välillä toki voimme tiivistää hyvin monella tavalla yhteistyötä ja tässä olemme olleet erittäin aktiivisia venäjän suuntaan

saarisen kysymyksen näkökulmasta erittäin keskeinen muutos jonka toivottavasti eduskunta yksimielisesti hyväksyy eli asunto osakeyhtiöille tulee pakolliseksi pitkäjänteinen korjausrakentamisen suunnittelu

silloin tietysti ratkaisu voisi olla se mistä apulaisoikeuskansleri puumalainen puhui että kun laajennetaan vahingonkorvausjärjestelmää viivytysjutuissa myös hallintoprosesseihin ne koskisivat myös ilman muuta ja varsinkin näissä selvissä tapauksissa somlaa

perustuslakiin otettavan säännöksen mukaan pääministeri edustaa suomea eurooppa neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativissa euroopan unionin toiminnoissa

valiokunta teki myös tarkastusmatkoja joiden yhteydessä jyväskylässä hienosti kerrottiin että me päätimme reippaasti kuntaliitoksen yhteydessä muuttaa rakennusvelan pankkilainaksi pankkivelaksi

me olemme täällä aikaisemmissa yhteyksissä käyneet läpi niitä uudistuksia joita tällä vaalikaudella on tehty yhdyskuntapalveluksessa siten että päihdekuntoutusta on entistä enemmän ja se on entistä parempaa

vtv on käynnistänyt takaisinperintäprosesseja jotka ovat siis itsenäisen viranomaisen toimia mutta mietinnöstä näette että niitä on lukuisia siis se on arvio mikä saattaa johtaa siihen että veronmaksajien rahoja on palautettava takaisin

mutta sitten se miten poliisi pystyy käytännössä auttamaan kuuluu sisäministerille

rikosseuraamusvirasto on juuri sen takia että prosessi olisi mahdollisimman avoin kaikkien joka paikassa suomessa olevien vankiloiden ja avovankiloiden osalta laskenut mitä korjaustarpeita ja vuokrankorotuspaineita jokaisessa yksikössä on ja nimenomaan tämä prosessi on alusta asti määrätty avoimeksi ja julkiseksi

isännöitsijän täytyy joka yhtiökokoukseen tuoda vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin suunnitelma siitä miten sitä omaisuutta yhteistä taloyhtiön omaisuutta hoidetaan kunnolla

keinoja joita tähän varhaiseen puuttumiseen on suunniteltu käytetään poikkeuksellisen paljon aivan liian myöhään usein vasta yhdeksännellä luokalla ja niitten tarkoitus on muuttunut itsensä vastaiseksi

nyt valtiovarainministeriö ja tästä paljon kiitoksia on linjaamassa uudessa kiinteistöstrategiassaan vuokra ajat nykyistä lyhyemmiksi mutta yhä tämän uudenkin linjausehdotuksen näkökulmasta ne ovat pitkiä verrattuna ruotsiin

valtioneuvosto voisi vastaisuudessakin poikkeuksellisesti päättää siis myös vastaisuudessa että pääministerin lisäksi tasavallan presidentti osallistuisi euroopan unionin toimintaan liittyvään kokoukseen jos euroopan unionin järjestelmä sen sallii

me eduskunnan tarkastusvaliokunnassa olemme käynnistäneet selvityksen omaishoidon tuesta niin ikään ja on niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu sekä inhimillisesti että valtion ja kuntien talouden kannalta monin verroin perustellumpaa silloin kun tilanne muutenkin sen sallii tukea omaishoitoa kuin laitoshoitoa

arvoisa herra puhemies

nyt vain tässä taloudellisessa tilanteessa on olemassa vakava näkymä että tätä oikeusministeriön ajatusta siitä että tämä vahingonkorvausjärjestelmä viivästyneistä oikeudenkäynneistä tai valitusprosesseista ulotettaisiin hallintoprosesseihinkin ei pystytä viemään eteenpäin

mutta kuinka suuria vaikeuksia meillä nykyään on vankilasta vapautuvan päihdekuntoutuksen katkeamattomaan jatkumiseen vapaudessa

herra puhemies

tämä tulee varmasti muuttamaan asennoitumista ja myös käytäntöä siinä että ei vasta viime tingassa siinä vaiheessa kun ei oikeasti voi myöskään kunnolla neuvotella hinnoista korjata asioita vaan niitä korjataan tasaisesti suunnitelmallisesti ja laki edellyttää sitä

rakkaus ja yhteinen aika ajan murrettu leipä nämä kaksi sijoittuvat kärkeen kun suomalaisilta lapsilta äskettäin kysyttiin joululahjatoiveita

puolestaan kilpailuvirastolla jota valiokunta kuuli myös on itsenäinen oikeus muun muassa puuttua rajapintaongelmaan kilpailun näkökulmasta ja se kerrottakoon että muun muassa kuntaliitto piti erittäin tärkeänä että kilpailuvirasto pystyisi avaamaan tutkimuksen näistä suljetuista rajapinnoista ja siitä miten se todennäköisesti ja tosiasiallisesti käy kuntalaisten veronmaksajien kukkarolle erittäin kovalla tavalla

muiden kuntien on ymmärrettävä vastuunsa tässä asiassa myös

siellä tarkastusvaliokunta muun muassa linjasi toisin kuin valtiontalouden tarkastusvirasto oli arvioinut että puoluemaksut mitä esimerkiksi kunnallisvaltuutetut maksavat puolueille eivät ole ulkopuolista tukea

mutta jos on mahdollisuus että samoin kuin taksiasiassa eduskunnassahan se kävi hyvin selväksi löytyy tapa huolehtia sekä tietosuojasta että taksiasiakkaiden ja varsinkin taksiautoilijan turvallisuudesta niin minä en suoralta kädeltä löydä mitään syytä miksei samaa mallia voida noudattaa myös linja autoliikenteessä

kun on tarkoitus ollut auttaa nuorta onkin tarkoitus lopussa tavalla tai toisella saada asiat näyttämään siltä niin kuin peruskoulu olisi suoritettu niin kuin asiat olisivat menneet tämän yksilöidyn opetussuunnitelman tason tiputtamisen avulla sillä tavalla niin kuin he olisivat peruskoulussa saaneet sen opin mitä heidän olisi kuulunut saada niin kuin he olisivat oppineet oikeasti sen mitä heidän olisi kuulunut oppia

näin ollen siis sekä vammaisten että myös laajemmin muun muassa alkoholiin tottumattomien tai alkoholi tai päihdeongelmaisten itsemääräämisoikeus tulee paremmin tästä eteenpäin suojattua

tässä rangaistusmuodossa tämä katkeamisen riski on kaikista pienin kun jo rangaistusaikana valvottuna ja osana määrättyä rangaistusta käydään senkaltaisessa alkoholikuntoutuksessa hoidoissa tai terapioissa tai ryhmähoidoissa jotka sitten katkotta jatkuvat myös rangaistuksen jälkeen

samassa yhteydessä heidän pitää tehdä myös esitys siitä miten hallintoa voidaan vähentää että ruohonjuuritason työntekijöitä on entistä enemmän suhteessa hallintoon

nämä oikeusministeriön pohdinnat tästä miten tästä eteenpäin olivat viisaita

ja vielä kymmenentenä pontena edellytämme päiväkotien sosiaali ja terveydenhuollon rakennusten kunnostamiseksi ja terveyshaittojen vähentämiseksi kokonaisvaltaista suunnitelmaa

nämä kaksi olivat kärjessä

merkittävissä ulko ja turvallisuuspoliittisissa unioniasioissa pääministeri ja valtioneuvosto toimivat vastaisuudessakin läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa suomen kantojen muodostamiseksi

mutta kun tarkastusvaliokunnassa aloitimme tämän selvityksen niin törmäsimme siihen mielestäni aika hälyttävään tosiasiaan että julkisista tilastoista ei myöskään ministeriöltä saatu vastausta siihen perustavanlaatuiseen kysymykseen paljonko suomessa on omaishoitajia

kun samaan aikaan valtionhallinnon rakenneuudistukset jylläävät todella kovalla vauhdilla vuokraajavirastot joutuvat usein tilanteisiin joissa valtion omien päätösten johdosta kiinteistöstä on luovuttava kun keskitetään toimintoja mutta vuokraava virasto tai ministeriö jatkaa vuokranmaksua

lupaharkinta perustuisi nykyisen vesilain tavoin hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaan myöhemmin intressivertailuksi kutsuttavaan asiaan ja sitä täydentäisi ja tämä on varmasti arvoisat kansanedustajat tärkein asia jatkossakin kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia

erityisesti ehkä kuuntelisin nyt tässä ja nyt hänen puheenvuoronsa vakavasti niin että se mitä ensi keväänä täytyy tehdä ja minkä hallitus aivan niin kuin edustaja zyskowicz täällä sanoi on jo käynnistänyt ja luvannut että puolivälin tarkastelussa tehdään ja meidän todella tulee tehdä merkittäviä uudistuksia niin siinä yhteydessä jos on kerta aitoa mahdollisuutta konsensukseen myös siinä mielessä että oppositiosta tulee näin vakavaa tukea olisi ehkä hyvä ilman sarvia ja hampaita että hallituspuolueetkin välttävät sitten heti epäilemästä kaikkea ja tivaamasta sitä ja tätä ratkaisua

tarkastusvirasto tyytyi sitten tähän tarkastusvaliokunnan yksimieliseen tulkintakäytäntöön ja muuttaa nyt tästä eteenpäin omaa tarkastuskäytäntöään

ja silloin esiin nousee aika vakava kysymys eduskunnan budjettivallan ja hallituksen valtioneuvoston talouspoliittisen päätöksenteon ja perusoi keusvalvonnan suhteesta

jos on seurannut korkeimman oikeuden viimeaikaisia linjauksia niin vakavassa talousrikollisuudessa vankeusrangaistukset ovat käytössä ja oikein ja hyvä niin toisin kuin väitettiin

myös kuntaliitto on sitä mieltä että valtion ja kuntien on nyt yhdessä päätettävä että jokainen kunta ja siltä osin kuin rakennukset kuuluvat myös valtiolle tai valtion ohjauksessa oleville toimijoille suunnittelee mitä rakennuksia jatkossa aiotaan käyttää miten ne korjataan mistä rakennuksista luovutaan

nämä molemmat prosessit luovutetaan rikosseuraamusvirastolle tänään ja he ottavat vasta lähiviikkoina kantaa

suomessa on poikkeuksellisen laajasti julkinen tila kameravalvonnassa ylipäätään ja tietosuojavaltuutettu valvoo tätä toimintaa

eli joissakin asioissa joudumme päätymään siihen että lakia on muutettava mutta joissakin asioissa myös tarkastusvaliokunnan yksimieliset ja eduskunnan salissakin hyväksynnän saaneet mietinnöt voivat myös näihin edustaja zyskowiczinkin mainitsemiin ehkä vähän pienempiin asioihin tai tulkintalinjoihin löytää ratkaisun ja näin ei tarvitse muuttaa koko lakia

vankeusrangaistukset ovat pohjoismaisittainkin merkittäviä

ne omaishoitajat jotka saavat jotain julkista apua ovat murto osa koko omaishoitajajoukosta ja jotta tätä asiaa voitaisiin millään tavalla tarkastuksen logiikan ja hyvän hallinnon näkökulmasta tarkastella meillä täytyisi tietoisesti tässä maassa jossa on tuhansia virkamiehiä keräämässä tietoja ja tilastoja yhteensä olla tieto siitä paljonko suomessa on omaishoitajia ja kuinka moni heistä saa jotakin tukea

kun tähän lisätään vielä ymmärtämättömyys tietämättömyys jopa välinpitämättömyys lasten tarpeista niin paha lääke on valmis

onkin mukavaa että kun vtv myös vaati että sosiaali ja terveysministeriön on viimeistään nyt itse arvioitava menneiden toimiensa laillisuus niin valiokunta pääsi kehumaan lopuksi että tältä osin sosiaali ja terveysministeriö on ilmoittanut ryhtyneensä toimiin ja itsekin käsittääkseni temin asianomaista osastoa hyväksi käyttäen selvittää tointensa laillisuuden

nimittäin jos on selvä perus ja ihmisoikeusongelma jonka on todennut jo aikoinaan edellinen oikeusasiamies joka esiin nostettiin nyt myös oikeuskanslerin kertomuksessa joka käytännössä tarkoittaa monelle sairastuneelle ihmiselle vuosien epävarmuutta toimeentulosta niin taloudellisesti kuin inhimillisesti aivan sietämättömiä tilanteita sosiaaliturvan eläkepäätösten sairausvakuutusten maailmassa eikä tähän ei mahdollisesti valtion taloudellisen tilanteen takia saada sitä ajateltua korvausta niin pyytäisin oikeuskanslerinvirastoa vakavasti miettimään oman toimivaltansa suhdetta talouspoliittisiin ratkaisuihin tältä osin

tarkoitus on että aivan vaalikauden lopussa se tuodaan vielä tänne saliin kun asiantuntijakuulemiset ovat loppuneet ja kovasti arvostaisin jos kaikki eduskuntaryhmät siinä keskustelussa linjaisivat omat näkemyksensä mitä seuraavaksi

mietinnöstä löydätte myös aika pelottavia lukuja siitä kuinka erityisopetuksen määrä on tällä vuosituhannella kasvanut merkittävästi ja kuinka ero siinä että tytöt ovat huomattavasti vähemmän erityisopetuksen parissa kuin pojat on merkittävä

sitten täytyy muistaa että tämä hallitus tulee saamaan vielä merkittävän esitutkinta pakkokeino ja poliisilain uudistuspaketin jonka vuoksi kiinnijäämisriski harmaassa taloudessa tulee kasvamaan sen takia että sekä poliisilla että syyttäjällä esitutkinnassa tulee olemaan vielä nykyistäkin paremmat mahdollisuudet käyttää muun muassa epätyypillisiä tutkimuskeinoja harmaaseen talouteen

minä olen ymmärtänyt että tältä puolelta suomessa nimenomaan on löytynyt aika hyviä kansalaisten turvallisuutta merkittävästi parantaneita ratkaisuja niin että on koko ajan tehty yhdessä asioita niin sisäministeriö tietosuojavaltuutettu kuin oikeusministeriö

päivä

täytyy tehdä realistinen kokonaissuunnitelma ja toimia sen mukaan eikä rientää aina kun tilanne on päällä yksittäisiä palasia korjaamaan

siis ehdoton luvan myöntämisperuste säilyy laissa ja jatkossakin estää sellaiset hankkeet jotka ovat tämän vastaisia

tämän vuoksi perustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös suomen jäsenyydestä euroopan unionissa

olisin edustaja lintilältä kysynyt oikeastaan kun hän viittasi vahvaan valmistelukoneistoon ja siihen että asia olisi viime vaalikaudella sen takia tullut jarrutetuksi

se minkä me tiedämme kun lakivaliokunta viime vaalikaudella teetti niin sanotun itä suomen hovioikeuskohun yhteydessä selvityksen jonka lopputulos oli siis se että itä suomen hovioikeus ei anna mitään erityisen matalia rangaistuksia yhä jotkut luulevat näin koska koko kesän lehdistö sitä rummutti niin siinä sivutuotteena näytti tulevan tulos että rangaistukset ovat koventuneet eduskunnan toivomalla tavalla pikkuhiljaa

tämä hallitus on tehnyt enemmän kuin kukaan aiemmin mutta se näytti raportissa olevan että strateginen johtaminen tälläkin ylisektoriaalisella alalla on vielä vähän hukassa

perustuslakiin ehdotetaan otettavaksi myös uudet säännökset toimivallan siirrosta euroopan unionille kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle

puhemies

nyt julkisuudessa on kuitenkin ollut viitteitä valtiovarainministeriön sisältä että sitä on nimenomaan poliittisesti ja tietoisesti jarrutettu minkä takia suomi vasta nyt ja hyvä että nyt tämä on valtiovarainministeriltä hieno teko avaa tämän tien oikeaan suuntaan

vielä vaadimme terveydenhuollon kokonaisuudistusta niin että kun ihminen oireilee hän saa avun heti silloinkin kun ei löydy välittömästi mistään kokeista syytä mutta ihmisellä on vakavia oireita

tämä on vasta prosessin alku ja nyt näette mitä tarkoittaa kun prosessi on mahdollisimman avoin että kaikki laskelmat ovat kaikille avoimia koko ajan

todennäköisesti rakenteelliset uudistukset myös säästöt juoksevissa kuluissa ja tarve investoida niin ympäristöteknologiaan kuin muihinkin uusiin työpaikkoihin ovat niin suuria että nyt ei ole pikkupolitikoinnin ja keskinäisen haukkumisen aika

tarkastusvaliokunta päätyi viime vuoden valtion tilinpäätöskertomuksen osalta käsittelyssään käsittelemään ensinnäkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportoinnin tilaa eri ministeriöissä valtion yhtiöomistuksen raportointia verovajetta ja verojäämiä senaatti kiinteistöjen toimintaa euroalueen tukemista ja suomen taloudellisia vastuita harmaan talouden torjunnan voimavaroja sekä globalisaatiorahaston tukien käyttöä äkillisissä rakennemuutoksissa

luvan tarpeen alle jäävien hankkeiden muun muassa pienten ruoppausten ja ojitusten valvonta tehostuisi muun muassa ennakkoilmoituksella

arvoisa puhemies

sen strategisen johtamisen yhtenä välineenä eduskunta on itse asiassa jo kaksi vuotta sitten tarkastusvaliokunnan vaatimuksesta hyväksynyt ponnen että valtiovarainministeriön pitää pystyä kerran vuodessa myös oecd tätä suosittaa tuomaan eduskuntaan oman arvionsa verovajeesta

tarkastusvirasto on hyvin viisaasti koska saatatte kuvitella mikä ruuhka siellä on juuri nyt ja kohta vuodenvaihteen ympärillä varsinkin kun määräajat umpeutuvat kouluttanut ja määrännyt käytännössä koko henkilöstönsä näitten kuntavaaliasioiden ympärille

tästä kaikesta voi oppia paljon

suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävästä toimivallan siirrosta päätettäisiin jatkossa kahden kolmasosan enemmistöllä kuten nykyisinkin mutta siirtoa ei tehtäisi poikkeuslailla nykyiseen tapaan vaan uudessa perustuslain määrittelemässä menettelyssä

koska ministeri uskotte että tarkastusvaliokunta saa tähän keskeiseen kysymykseen vastauksen

silloin siitä saattaa syntyä näitäkin väärinkäsityksiä ymmärrettävästi koska joka ikisen laitoksen tulevat kustannukset avoimesti lasketaan

meillä on uusi hyvä tietohallintolaki

se on vieläkin joustamatonta ja erityisesti ja siitä tulette kuulemaan seuraavissa puheenvuoroissa tänään esimerkkejä joskus on vuokrasopimuksesta ollut jopa mahdotonta päästä eroon vaikka tilojen käyttö on käsketty tosiasiassa lopettaa

meillä on henkirikoksia ja varsinkin nuorten tekemiä henkirikoksia näitä ikäviä kouluampumistapauksia lukuun ottamatta onneksi vuosi vuodelta vähemmän

mitä tulee ihmiskauppaan niin sillä puolella on varmasti vielä paljon tekemistä varsinkin ihan kouluttamisessa ja varmasti myös resurssien oikeassa allokoinnissa

mutta olisin kysynyt kun edustaja lintilä avasi tämän lippaan mitä viime vaalikaudella oikein tapahtui kun tämä asia ei edennyt ja onko hänellä tietoa siitä että poliittisesti sitä tosiasiassa jopa jarrutettiin ja estettiin valmistelu näin on julkisuudessa väitetty

se ihminen joka näiden asioiden takia oireilee ei voi olla se ihminen jonka pitää luukulta toiselle juosta apua hakemaan ja kuulemaan väitteitä että sinulla ei oikeasti ole mitään oireita

ratkaisut tulevat samaan aikaan toivottavasti näyttämään tien ulos mutta olemaan myös ikäviä ja jos silloin kuuntelee edustaja pekkarisen puhetta kädenojennuksena ja haluna tulla mukaan niin tämä oli minusta todella arvokas puheenvuoro

ja nyt kun optulan selvitys valmistuu me tiedämme onko jatkunut se kehitys mikä viime vaalikaudella nähtiin että rangaistukset ovat eduskunnan toivomalla tavalla oikeuskäytännössä koventuneet vai onko se pysähtynyt jolloin on syytä ryhtyä lainsäädäntötoimiin koko rangaistuskentässä

on ymmärrettävää että oikeuskansleri perinteisesti on äärimmäisen pidättyväinen siinä että perusoikeusnäkökulmistakaan ei puututa valtion talousratkaisuihin mutta tässä ollaan hyvin vakavan ja pitkäaikaisen ongelman edessä käytännössä monien kaikista köyhimpien ja sairaiden ihmisten asialla

hallituksella on työkalut jos se niitä haluaa käyttää raportoida eduskunnalle vuoden loppuun mennessä hyviä